mitä tulee esitutkinta pakkokeino ja poliisilakiin rohkenen kuitenkin epäillä että aikataulut ovat sellaiset että kun kerta on tarkoitus että tämän kuun lopussa oikeusministeriössä toimiva mutta oikeusministeriön ja sisäministeriön yhteinen työryhmä esitutkinta pakkokeino ja poliisilain uudistamisesta saa työnsä valmiiksi on jotakuinkin todennäköisintä että siinä yhteydessä arvioidaan myös kaikilta osin mainittujen kolmen lain muutostarve mikä sinänsä ei ole ollenkaan ristiriidassa eduskunnan esittämän ponnen kanssa

arvoisa herra puhemies

siinä yhtenä väitteenä oli tämä byrokratia asia

me olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet erittäin kunnianhimoisesti sekä kilpailun lisäämiseen tonttimaan osoittamiseen kohtuuhintaisiin vuokra asuntoihin kasvuseuduilla että itse näiden asuntojen tuotantoon

tässä mielessä uusi esitutkinta pakkokeino ja poliisilaki joka on eduskunnassa käsittelyssä antaa poliisille ja syyttäjälle nykyistä paremmat mahdollisuudet saada rikollinen kiinni

se on toimeentulon kannalta työllisyyden kannalta ja tietysti vielä tässä suhdannetilanteessa erittäin tärkeä teema ja toivoisin että pääministeri kertoisi miten tässä asiassa

lisäksi mainitut uhrien suojelujärjestelmät ovat olleet oikeusministeriön mielestä kaikissa budjettineuvotteluissa

arvoisa puhemies

jo nyt ne olisi pitänyt siirtää kokonaan valtion taakaksi

ja tämän takia oikeusministeriö on yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön ja omilla rahoillaan huolehtinut että tällä vaalikaudella uhrien tukijärjestöillä on parempi tilanne huomattavasti parempi tilanne nyt vaalikauden lopussa kuin oli alussa

hallitus ja valtiovarainministeriö kuitenkin päätyivät siihen että jotta tämä esitys ylipäätänsä voidaan nyt antaa ja saadaan tämä käyntiin niin ovat välttämättömiä ainakin jo nyt budjetissa olevat lisärahat

tulin juuri washingtonista missä state departmentin kansainvälisen sotarikostutkimusyksikön johtaja kehui että suomi on maailmanlaajuisesti edelläkävijä ja tulee näyttämään tietä kaikille maille

ruotsissa missä tehtiin ainoana euroopan unionin maana toinen ratkaisu syytetty on yhä ilman että oikeudenkäynti on alkanut tutkintavankeudessa koska euroopan ihmisoikeustuomioistuin jäädytti sen ruotsin päätöksen välittömästi eikä suomalaiseen oikeusjärjestelmään sovi kyllä pitää ihmistä tutkintavankeudessa vuosikausia

tervetuloa politiikan maailmaan jossa otsikot syntyvät näköjään aivan irrallaan itse jutusta mutta näköjään ne valitettavasti otetaan tosissaan

ja viittaus imfään ei ollut niin että missään ei ole puhuttu se on tänään aamulehdessä aivan oikein uudessa jutussa korjattu vaan että niissä tilanteissa kun on esitelty ervvtä ei ole esitelty niitä muita kokonaisuuksia

se on aivan eri asia

otsikot ovat aivan jostakin muualta kuin itse juttu

me emme edustaja zyskowicz valitettavasti ehkä valitettavasti ole kirjoittaneet kilpailulakia kuitenkaan tutkimuksen osalta samalla tavalla kuin laulun osalta

perustuslakivaliokunnan näkökulmasta tässä asiassa on oleellista se että pääministeri on toiminut virkamiesten esittelystä myös tässä kilpailutusasiassa saamansa selvityksen pohjalta ja niin kuin virkamiehet ovat sanoneet että kuuluu tehdä

tältä osin oli aivan selvää että jos valtioneuvoston kansliassa samoin myös näissä rahoittajatahoissa olevat vastuuhenkilöt ovat toimineet väärän arvion suhteen siitä olisiko tämä pitänyt kilpailuttaa niin sitä ei sen tiedon varassa mitä valiokunta on saanut voi mitenkään sälyttää virkavastuulla toimivan pääministerin harteille

ehkä enemmän eduskuntaakin kiinnostava osuus on myös se että tämä työryhmä jota johtaa oikeusneuvos niilo jääskinen joka vastikään on itse asiassa kyllä jo hallituksen tasolla nimitetty tulevaksi euroopan julkisasiamieheksi ey tuomioistuimeen hakee ratkaisua myös tähän vakuutusoikeuden lääkärijäsenten rooliin ja muun muassa heidän mahdollisiin kytköksiinsä tai siihen ettei tulisi edes epäilyjä sen suhteen kun niitä paremmin rekisteröitäisiin ja katsottaisiin paremmin heidän toimintansa läpinäkyvyyden perään

tältä osin mielestäni on syytä vielä kerran sanoa että pääministerillä ei ole sellaista vastuuta eikä voi olla sellaista vastuuta että hän epäilisi korkeiden virkamiesten valmistelun laittomuutta jos ei siihen ole ollut pienintäkään aihetta

söderman puhui sitten myös samassa yhteydessä aivan oikein markkinaoikeudesta ja tältä osin niin ikään meillä on työtapojen parantamisprosessi

markkinaoikeus käy

toista prosessia tai joutuu tai pääsee kohta toiseenkin prosessiin koska hallitusohjelman mukaisesti markkinaoikeuteen mahdollisesti keskitetään immateriaalijuttuja entistä enemmän eli markkinaoikeudesta on tulossa myös nykyistä paljon suurempi oikeus ja siinä yhteydessä nämä ed

tuottavuusohjelmassa tuomioistuinten osalta tämän hallituskauden alussa pienennettiin vaatimuksia henkilökunnan vähentämisestä edellisen hallituksen jäljiltä ja tämän jatko ohjelman osalta tuomioistuimet jätettiin heti koko hallituksen toimesta oikeusministeri sai täyden tuen kokonaan pois

eli meillä on vähemmän tuottavuusohjelman vaatimuksia kuin oli edellisellä vaalikaudella mutta meillä on atkn avulla ja myös monien näiden jo lueteltujen seikkojen lisäksi sitten mahdollisuuksia näissä työtavoissa

minä etunimen hyväksyn

eli vaasan hovioikeuden presidentin johdolla on vastikään tämä työ aloitettu itse asiassa varmaan työ on vasta alkamassa koska olen nimittänyt toimikunnan katsomaan myös näitä asioita joihin ed

arvoisa herra puhemies

jos teitä kiinnostavat enemmän nämä työtapakeskustelut niin valtiontalouden tarkastusviraston raportti eräiden hallinto oikeuksien toiminnasta on ihan mielenkiintoista luettavaa

vistbacka kysyi säätiölain valvonnasta

en näe nyt ed

patentti ja rekisterihallitus joka on työ ja elinkeinoministeriön alainen toimija valvoo näitä pykäliä ja näiden pykälien osalta valvonta on vain ja ainoastaan resurssikysymys

se on poikinut myös näitä työtapakeskusteluja aika paljon

on selvästikin hyvin suuria eroja siinä millä tavalla tuomioistuimen johtaja pystyy johtamaan kannustavalla tavalla

arvoisa rouva puhemies

skinnari täällä kysyi tietysti sekä se mitä pääministeri kertoi tästä juridisesta problematiikasta että ilmoitusten kontrolli ja katto ovat juridisesti huomattavasti helpompia

ministeri tietenkin puolustaa hallituksen esitystä semminkin kun vielä eilisen puhelinkierroksen jälkeen kun soitin oppositioryhmistä kristillisdemokraateille perussuomalaisille ja vasemmistoliitolle niiden kaikkien puheenjohtajat ilmoittivat päivänselvästi tukevansa lopullisessa äänestyksessä hallituksen esitystä

laxell meille on tulossa lainsäädäntö joka todennäköisesti vähentää näitä juttuja kun pikavipit suitsitaan jo ennen kuin niitä otetaan selvästikin suuremman harkinnan piiriin ja tältä osin kohta pääsemme eduskuntakäsittelyyn asiassa

hallitus esittää eduskunnalle ehdotuksen laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

näihin sisältyy huomattavasti vähemmän ongelmia kuin tähän aiemmin esillä olleeseen täyden kampanjan kattoon joka esitettiin vapaaehtoiseksi ja se on kuvailtu tässä tiedonannossakin oikein

mutta täytyy sanoa että jo nyt tässä keskustelussa esiin tuodut kannatukset ja ilmapiiri antavat aihetta siihen että meille on syntymässä todella hyvä laki

meillä on suuri riski että nämä ajat tuottavat myös epätoivosta tai sitten muista syistä johtuen myös talousrikollisuudessa semmoista liikehdintää jota ei toivota

jokaisen ääni painaa tämän jälkeen yhtä paljon toisin kuin siinä vaihtoehdossa jossa te vastalauseessa puhuitte vain joistakin vaalipiireistä

lehdistötukihan on aika tuoreeltaan jouduttu muuttamaan eu säännösten takia tähän muotoon ja jo nyt se on aiheuttanut erinäistä keskustelua valvontatarpeista ja siitä minne se menee ja meneekö se siihen tarkoitukseen kuin oli tarkoitus

saattaa käydä niin että kun nyt on tärkeintä saada kampanja ja puoluerahoitus kunnolla kontrolliin päädymme erilliseen työryhmään tämän lehdistötuen ja myös todennäköisesti eri verokohteluiden ja veroseuraamusten osalta

en tartu semmoiseen lupaukseen joka ei perustu mihinkään kun tarjolla on loistava mahdollisuus muuttaa suomalaista demokratiaa oikeudenmukaiseksi ja yhdenvertaiseksi

mutta oleellisinta on ja tämä nyt yrityskentässä varsinkin näinä päivinä pitäisi tuntea että yrityssaneerauksen piiriin pitää hakeutua heti eikä niin kuin silloin viime laman aikana monesti vasta niin myöhään että vaikka oikeudenkäyntikään ei olisi viivästynyt niin joka tapauksessa asiat olivat usein päässeet jo aika pitkälle sitten velkojien näkökulmasta ja muiden kilpailevien yritysten näkökulmasta joten minä luulen että tällä kertaa laki on parempi ohjaa paremmin jo aikaisemmassa vaiheessa

päivä

kaikista tärkeintä on nyt saada se mitä greco meiltä vaatii ja saada ne päätökset ennen joulua tänne eduskuntaankin jo käsiteltäväksi ja sitten tulevat nämä seuraavat seuraavassa vaiheessa

ehdokkaan vaalirahoituksen säätely ja avoimuus ovat tärkeitä sen varmistamiseksi että äänestäjillä on mahdollisuus arvioida poliittisiin luottamustoimiin pyrkivien henkilöiden mahdollisia sidonnaisuuksia

esitykseen sisältyvillä lisääntyneillä avoimuusvaatimuksilla tukikatolla valvontajärjestelmällä ja vaalirahoitusta koskevien ilmoitusten julkisuudella parannetaan ehdokkaan vaalirahoituksen avoimuutta ja samalla luottamusta poliittiseen järjestelmään

esityksellä pannaan myös täytäntöön grecon suomelle antamat suositukset

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi merkittävästi nykyistä täsmällisempi laki

lisäksi ehdotetaan säädettäväksi että on kiellettyä ottaa vastaan lahjoituksia joiden antajaa ei voida selvittää

jatkossa ehdokkailla on velvollisuus ilmoittaa vaalikampanjan kulut ja vaalirahoitus eriteltynä kaikissa vaaleissa samaan tapaan kuin nyt jo kunnallisvaaleissa erillisuudistuksen avulla toimittiin

lisäksi esitettyjen muutosten toteutuessa uutena elementtinä ehdokkaat saavat mahdollisuuden tehdä julkaistavan ennakkoilmoituksen jolla ehdokas voi jo ennen vaalipäivää kertoa äänestäjilleen omasta vaalirahoituksestaan siis julkisessa rekisterissä valtiontalouden tarkastusviraston sivuilla

sen siitä vasemmalle stig hällä oleva mike painetun lauseeni arvoisa herra puhemies

jos aloitetaan tästä viimeisestä niin en muista tilastoja ulkoa mutta on nimenomaan selvää että yhdyskuntapalveluksesta on erittäin hyviä kokemuksia silloin jos on samalla onnistuttu tämän päihdekierteen katkaisussa

en lähde tätä asiaa ruotimaan

ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja tämä on erityisen tärkeätä esitetään osoitettavaksi valtiontalouden tarkastusvirastolle

tästä kuulimme kyllä mitä parhaimman puheenvuoron edellä

sen sijaan icc viimeisimmissä jutuissaan jotka koskivat sitä voidaanko eräät asiat sieltä siirtää ruandan tuomioistuinlaitokseen totesi näissä kaikissa jutuissa yksiselitteisesti että ruandan tuomioistuin ei täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereitä riittävällä tavalla ja että näitä nimenomaisia juttuja ei sinne voida siirtää

tehtävät ovat pääasiassa uusia koska nykyiseen lakiin ei liity ilmoituksen tarkistamista

sen takia juuri ja tämä on nyt ed

pulliaiselle vaikka ensin mietittiin onko oikein muuttaa näitä suhteita näin paljon työn korvaamista päihdekuntoutuksella niin juuri niillä tilastoilla ja tuloksilla silloin jos ihmisen rikoskierteen perimmäinen syy on päihdeongelma on järkevää että tätä rangaistusta apuna käyttäen ikään kuin hänet pakotetaan houkutellaan nimenomaan siihen päihteettömyyteen päihdekuntoutukseen ja päihteettömään elämään sen jälkeen

myös greco on edellyttänyt suomen vahvistavan poliittisen rahoituksen valvonnan riippumattomuutta ja siirtyvän ilmoitusten muodollisesta tarkistamisesta niiden todelliseen tarkistamiseen

valtiontalouden tarkastusvirastolla on sen riippumattoman aseman ja erityisosaamisensa kannalta hyvät edellytykset hoitaa valvontatehtävää

tämä oli se mitä pohdittiin ja todettiin että tämä on yhteiskunnalle huomattavasti hyödyllisempää kuin mahdollisesti aika tehotonkin työpanos mikä sinä aikana annetaan

virastolle esitetään mahdollisuutta velvoittaa ilmoitusvelvollinen sakon uhalla tekemään puuttuva ilmoitus tai korjaamaan ilmeinen virhe tai puute ilmoituksessa

pyysin alun perin puheenvuoron edustaja zyskowiczin puheen johdosta jossa hän uudelle puheenjohtajalle onnittelut minunkin puolestani keskustan osalta sanoi että nyt hallitus aikoo kuitenkin pelastaa myös ison maan espanjan

arvoisa puhemies

tämän varoituksen ja sitten saman tien vankilaan siirtämisen osalta on hyvä esimerkki että jos on ensimmäisen kerran ja ymmärrettävistä syistä tai jotenkin vielä varsinkin kun puhutaan nuorista myöhästyy niin voidaan lähteä siitä että on varoituksen paikka

yk on niin päättänyt että se tuomioistuintoiminta lakkautetaan ja se tuomioistuin on itse päättänyt että kuitenkin sen näkökulmasta siellä olevia juttuja ei voida siirtää koska ruandan oikeusjärjestelmä ei mainitulla tavalla tehnyt

korjaisin asiaa ettei viesti vain mene väärin ja niin valtiovarainministerikin sanoi että nythän pyritään itse asiassa mielestäni myös puheenjohtaja sipilän logiikan mukaisesti olemassa olevilla rahoilla jotka eivät missään tapauksessa riitä jonkun ison jäsenvaltion pelastamiseen estämään ison jäsenvaltion kaatuminen avustamalla pankkijärjestelmää kuntoon siis lainaamalla ja myöhemmin saamalla takaisin

minä en ole ykssa näitä päätöksiä tehnyt

mutta sitten pidemmän päälle näistä ajoista pidetään todella tiukkaan kiinni ja jos ei niitä noudateta ja niissä pysytä niin silloin ei ole soveltuva yhdyskuntapalvelukseen

mielestäni itse asiassa se sipilän logiikka että olemassa olevat ja realistisesti kerättävät rahat riittävät vain pieniin valtioihin ja ehkä joihinkin pankkitilanteisiin on aivan ymmärrettävä

puolueet voivat ruotsin mallin mukaisesti sopia kampanjakatosta johon sitoutumisen ehdokas ilmoittaa ennakkoilmoituksessaan ja varsinaisessa vaalirahailmoituksessaan

siitä näkökulmasta itse asiassa haluaisin käydä jossain toisessa tilanteessa keskustan kanssa keskustelua siitä eikö tämä espanjan pankkijärjestelmän tukeminen sovi itse asiassa aika hyvin siihen logiikkaan millä puheenjohtaja sipilä sanoi siitä mikä on realistista ja mihin rahat voivat riittää

puolueiden väliset sopimukset ovat tehokas tapa lisätä avoimuutta

arvoisa puhemies

valtiontalouden tarkastusvirasto on lausunnossaan suhtautunut kriittisesti kampanjakaton säätämiseen niin sanotusti pakolliseksi ja kehottanut harkitsemaan sitä kuinka laajalti lakiin on perusteltua kirjoittaa ilman oikeudellista sanktiota olevia moraalisääntöjä ja missä määrin asiassa voitaisiin luottaa poliittiseen kulttuuriin mahdollisiin puolueiden suosituksiin ja julkisuuden luomaan paineeseen

tarkastusvirasto totesi että laillisuusvalvontaviranomaisen kannalta tällaisten moraalisten säännösten ottaminen lakiin voi olla sikäli ongelmallista että kanteluiden ja julkisuudessa esitettävien kyselyiden johdosta valvontaviranomaisen huomiota tullaan kiinnittämään siihen että mahdollinen kulukatto on ylitetty

myös oikeuskansleri ilmoitti omassa kritiikissään saman suuntaisia arveluita työryhmän enemmistön esittämän lakiin säädettävän nimenomaisen kulukaton suhteen

näistä syistä on luontevaa vaikka poliittisesti ymmärrän todella kulukaton tarpeellisuuden lähteä liikkeelle nyt tältä vapaaehtoiselta pohjalta

ja sen myötä kun valtiontalouden tarkastusvirasto pystyy tarkemmin muun muassa lausuntokäytännöillään ja ohjeistuksellaan määrittelemään vielä tarkemmin yksittäiset menot miltä osin ne ovat vaalikuluja miltä osin ei voidaan kokemuksia keräten miettiä jatkossa siirtymistä vielä tiukempaan ja tarkkarajaisempaan sääntelyyn

ehkä tämän talousrikollisuuden osalta on vielä kanssa selvitettävää joskus on tietysti oleellisempaa että tehdään ne lakimuutokset eikä kutsuta taas jotain porukkaa tekemään ohjelmaa

tarastin työryhmässä ovat olleet sosialidemokraatit koko ajan mukana ja totta vie mikään ei ole ollut tarkoitettu salaiseksi eikä ole pysynytkään salaisena eikä ole kuulunutkaan pysyä

arvoisa puhemies

hallitus on tuomassa myös keväällä eläinsuojelurikosten kiristämisesityksen eduskuntaan jossa samassa yhteydessä myös lakia rikkoneiden eläintenpitokieltoa pidennetään

parhaillaan me käymme erittäin hedelmällistä keskustelua jonka uskon tulevan johtamaan lopulta myös rakennusalalla arvonlisäveron kääntämiseen

edustaja jos teillä on vieläkin vaikeuksia ymmärtää että jatkossakin ehdokkaat asetetaan samoista vaalipiireistä kuin nyt ja he tulevat valituiksi niistä vaalipiireistä heillä on yhä sama yhteys omaan vaalipiiriinsä niin sitten kyllä en pysty tätä rautalangasta enempää vääntämään